niin kuin täällä on todettu suomen ympäristöjärjestöt ovat määritelleet tämän hallituksen historiamme ympäristökielteisimmäksi hallitukseksi

tässä mielessä meillä on rotia paljon enemmän noissa kabineteissa kuin mitä meidän taloutemme suoraan näyttäisi

täällä on todettu että tavoitteena on ajaa ympäristöhallintoa alas määrärahoja on leikattu esimerkiksi tärkeistä ympäristötöistä

nyt kuitenkin tässä ajassa hallitus sen paremmin kuin ministeri katainen tai kukaan hallituksesta pysty antamaan ennustetta edes huomisesta päivästä mitä huomenna tai ylihuomenna tulee tapahtumaan

meillä on tähtien asento toistaiseksi aika hyvä vaikka nyt ollaan edelleen vapaassa pudotuksessa ja sen vuoksi olisi tärkeää että suomen ääni olisi ollut niin vahva että sinne rahalla keinottelijoille olisi jonkinlaisia edes pieniä hillittimiä yritetty tässä yhteydessä saada

jompikumpi näistä on totta ja minä uskon nyt tähän viimeksi mainittuun tähän minä uskon että on ollut vaikea ennustaa

mutta kun hallitus ei ole tehnyt elettäkään siihen suuntaan että se saisi tähän mahdollisimman laajapohjaisen konsensuksen niin siitä olen

sitten pallastunturi ollaan pilaamassa mammuttimaisella rakennushankkeella

keskustelu on nyt päätynyt kevään lisätalousarvioon kaiteita valtiovarainvaliokunta lähetekeskustelua varten muttei selvä

monilla muilla hallinnonaloilla jos nyt vaikkapa joukkoliikenteen tarpeita puntaroi näyttäytyy myös se hallituksen henki ettei oikein sellaista vihreätä lankaa löydy

jalas arvioi lähetetään valtiovarainvaliokunta

minä ymmärrän ihan hyvin että isot porvarilliset puolueet riistävät luontoa niillä on intressi kaiken maailman tuottavuusohjelmiin

hän on ensinnäkin täällä paikalla hän on koko syksyn asiallisesti vastannut tuntee asiat ja hän kerta kaikkiaan on monella tavalla toiminut myöskin meitä sosialidemokraatteja tyydyttävällä tavalla

lääke keskustelua varten esillä vielä päivityksen neljäskin sija oli lähetetään

mutta minun on vaikea ymmärtää mitenkä niin upea kansanliike kuin vihreitten puolue jaksaa olla tuollaisessa kimpassa mukana

sitä ei synny keskustelu päätynyt iselta kyllä pahoillani

jos päätä särkee niin se on vihreiden oma asia mutta ulkoapäin sitä varmaankin sopii edes kommentoida

arvoisa rouva puhemies

asuntojen energia ja korjausavustuksia on voitava lisätä jotta työllisyys paranee

oletan että tuntuu ajoittain varmaan aika raskaalta

minäkin yhdyn siihen joukkoon joka haluaa kiitellä hyvää mietintöä ja kiitellä tarkastusvaliokunnan erinomaisen hyvää työtä ja kädenjälkeä

mitä tulee tähän meidän ympäristöpolitiikkaan kaiken kaikkiaan niin kyllä keskustapuolue on miehittänyt nämä tehtävät sillä tavalla että väistämättä siellä on rooli ja intressiristiriitoja ja jälki näkyy

herra puhemies

aivan niin kuin oman puheenvuoroni aluksi sanoin tämä käsittelyn pohjana oleva hallituksen esitys on ensinnäkin täytyy myöntää kuitenkin askel oikeaan ja parempaan suuntaan

minut kirvoitti puhumaan se mielestäni mietinnön vaikuttavin kohta missä puhutaan terveydenhuollon ulkoistamisesta

olen rakentanut tämän puheenvuoroni ruusujen ja risujen varaan sillä tavalla että annetaan nyt hallitukselle ensin niitä ruusuja

se on ollut historiallinen kompromissi että ministeriö on saatu ylipäänsä synnytetyksi mutta nyt on nähty missä jallu luuraa on kokemuksia

jokainen meistä tietää mitä maatalouden harjoittaminen merkitsee meidän vesistöillemme erikoisesti esimerkiksi itämerelle joten kyllä on aika loivat liikkeet

jos terveydenhuoltokokonaisuuden ulkoistaminen on kunnalle edullisempaa kuin vuokralääkäritoiminta niin kuitenkin nämä molemmat tavat ovat kunnan omaan lääkäripalvelujen järjestämistapaan verrattuna selvästi kalliimpia

sitten meillä ed

sitten ympäristötöistä

tässä mielessä niin kauan kuin meillä on pukki kaalimaan vartijana tilanne meillä ei ole kovin paljon toivoa että näissä asioissa tapahtuisi joitain merkittäviä edistysaskeleita

suunnistustermiä lainatakseni sanoisin että meillä on vain reitinvalinnassa pikkasen erilainen näkemys mitä kautta mennään

kun tarve on kaksinkertainen niin viittaan siihen että näitä tarpeita on myös etelä suomessa esimerkiksi sammatin kunnan siirtoviemäri hormajärven kunnostus hiidenveden vesistön kunnostus ja näiden tulisi olla sillä tavalla läpinäkyviä että ne ovat todellisia ympäristötukia jotka ympäristöpoliittisin perustein myönnetään

sitä suurempia ovat tietysti koulu terveys sosiaali maatalous puolustus ja monet monet muut pääluokat

meille on myös kerrottu meidän on luottaminen siihen mitä meille on kerrottu minkälaisia atk järjestelmiä viranomaisilla on siinä on kysymys luottamuksesta

keskustapuoluehan on tässä lähtenyt miehittämään näitä tärkeitä ministerinposteja pitkälti tällaisella jarrutus ja peruutuslogiikalla ja ne tulokset kyllä näkyvät

esimerkiksi lasten päivähoitomaksun nollaluokan säilyttämiseen käännetystä arvonlisäverosta rakennusalalla on annettu lupaus pääomatulojen verotusta on luvattu korottaa ja rakennusten peruskorjausten valtionavustuksen myöntöaikaa on opposition vaatimuksesta pidennetty tosin vaan kolmella kuukaudella

niissä ei saisi olla sellaista elementtiä että ne ovat jollakin tavalla kuntien harkinnanvaraista piilotukea niin kuin tällaisiakin myöntöperusteita olen kuullut että myönnetään vähävaraisille kunnille kun niitten talous on muuten niin kuralla

sitä ei pidä väheksyä

minulla on kädessäni valtiovarainvaliokunnan mietintö

kun täällä on koko päivä valitettu sitä miten ympäristöministeriön pääluokan menot ovat alamittaisia mitenkä nimenomaan ympäristötöiden määrärahat ovat vain puolet siitä mikä on käytännön tarve niin hallituspuolueitten edustajat olisivat voineet tämän homman hoitaa

ennenkin olemme täällä kiinnittäneet huomiota valtion taloudenpidon siis laskentatoimen ja budjettikäytäntöjen rakenteisiin ja siihen että ne eivät ole oikein läpinäkyviä ne eivät ole ajan tasalla

edelleen tästä puuttuu pitkäjänteisyys

tämän vuoksi juuri meilläkin on tavoitteena ja toiveena ja esityksenä koska jotkut ovat oikeuksiaan menettäneet ja väärin perustein joutuneet veroa maksamaan että hallitus velvoitettaisiin selvittämään ja jos ja kun se selvitys todennäköisesti antaisi tulokseksi sen että heillekin pitää palauttaa niin sitten hallituksen pitää ryhtyä niihin toimenpiteisiin

toistaiseksi tähän perjantai iltapäivään mennessä yksikään hallituspuolueen kansanedustaja ei ole aktivoinut aloitettaan jotta olisi päästy siitä äänestämään

viime vuonna näihin aikoihin hallitusohjelma olisi tullut avata ja tarkistaa vastaamaan tapahtuneita dramaattisia muutoksia olosuhteissa

viittaan esimerkiksi siihen että valtion budjetissa ovat somasti samassa läjässä käyttömenot ja investointimenot

wincapita asiassa melkein vuoden oli mies nimeltä kailajärvi tutkintavankeudessa

mutta jälleen viittaan asiantuntijoihin

lukekaa hyvät kollegat

he sanovat että helposti huomattavia määriä voidaan säästää jos päästään pitkäjänteiseen toteuttamistapaan

yksikköhinnoista on aika vaatimattomat tiedot

en tiedä minkälaisia sanktioita pitäisi antaa niille jotka syyskuussa tekevät talousarvioaloitteita julkaisevat ne paikallisissa lehdissä eivätkä vie niitä aloitteita täällä sitten äänestykseen

tässä mielessä näille pitkäjänteisille investoinneille tekee todella vääryyttä se että ne on sisällytetty menokehysajatteluun missä siis rautanaulat lihapullat kaikki käyttötalousmenot ovat tällaisen menokattomenettelyn sisäpuolella ja sen piirissä

se ei ole tätä päivää

nyt saadaan näitten vanhenemissääntöjen puitteisiin sisältyvät tapaukset hoidettua massamenettelynä tällä tavalla mutta asiahan on kesken myöskin vielä tuomioistuimissa

kunnissa ollaan pitemmällä yrityksistä puhumattakaan

mihin näistä eduskunnan toistuvasti budjettiin esittämistä asioista mihin ovat unohtuneet ympäristömäärärahat ne olisi nyt voitu hoitaa veteraanien kuntoutuksen määrärahat liikenteen perusväylänpidon määrärahat ja esimerkiksi nuorison psykiatristen palvelujen määrärahat

se on äänestäjien huijaamista

esimerkiksi ympäristöministeriön pääluokan kohdalla etelä suomen vesistöjen suojelusta ja itämeren suojelusta on ed

sieltäkin voi tulla valitusteitse sellaisia ratkaisuja että tämä asia etenee meidän toivomaamme tavoitteeseen mahdollisimman nopeasti

sinänsä tällainen menokehysajattelu on varmaankin tarkan taloudenpidon kannalta ihan tarpeellista mutta kertaluonteiset tuottavat investoinnit tulisi ottaa sen tarkastelun ulkopuolelle onhan kehyksistä irrotettu muitakin asioita

sehän valmistelee budjetin ja sen pitäisi päivittää nämä asiat sille tasolle millä muukin maailma jo elää

oikeastaan toivoisi että tarkastusvaliokunta siinä kun se tutkailee tilintarkastuskäytäntöjä voisi tutkailla myöskin budjetointikäytäntöjä maailmalla miten muissa maissa ovat laskentatoimi ja budjettikuviot kehittyneet niin että tässä on varmasti työkenttää

niistä pitäisi päästä täällä äänestämään

tätä on jatkunut ihan johdonmukaisesti koko vaalikauden ja tässä meidän näkemyksemme poikkeaa vahvasti hallituksen linjoista

monasti näissä aloitteissa on vielä tilanne että ne ovat esimerkiksi jonkun maakuntaliiton tai vastaavan kanssa yhteisiä niin että kansanedustajat ovat yhdessä tehneet niitä aloitteita ja ne ovat jonkun edustajan nimissä

hallitus ei ole välittänyt työttömyyden kasvusta

kyllä siinä vaikuttavuus on minimissä jos edes tällaisia yhteisiä aloitteita ei tuoda eduskunnan äänestykseen

esimerkiksi nuorisotyöttömyys on räjähtänyt käsiin niin kuin täällä tänään on moneen kertaan todettu myös hallituksen kammareista mutta hallitus vain seuraa tilannetta

atk järjestelmistä on jo puhuttu

kyllä ed

liikennepuolella erityisesti käyttömenojen ja investointien keskinäinen sekamelska aiheuttaa monenlaista hämminkiä

mitä siellä budjettiriihessä tehdään jos ei tämmöistä poikkihallinnollista asiaa käsitellä joka on koko valtionhallinnolle yhteinen

hallitus myös jatkaa lampaan kaavussa tosin oman henkilöstönsä irtisanomisohjelmaa

nimittäin ed

kyllä tietokonemyyjät ovat nauraneet kun menevät ministeriöstä toiseen ja myyvät moneen kertaan samat myllyt ja ohjelmat ja kukaan ei puutu

kertamenot tulisikin nähdä jopa laman aikana tuottavana investointina sillä tavalla että jopa velkarahalla voi investoida jos se on kannattava investointi

voidaan kysyä miksi tämä superministeriö jonka pitäisi ohjata rahan käytössä ja olla nuukista nuukin ja joka muuten puuttuu aika monenlaisiin asioihin

toivon että kerrotte sitten myös syyskuussa kun teette niitä kymmeniä aloitteita että niillä ei ole mitään merkitystä jos te olette tuota mieltä

se suosii varallisuusarvojen ja pääomatulojen ennätyksellisen kevyttä verotusta

se on epäoikeudenmukaista

kun on vähän rahaa niin luulisi että se käytetään taloudellisesti tehokkaasti ja järkevästi ja erityisesti näinä vaikeina aikoina

kallikselle joka on erinomainen asiantuntija erityisesti vero ja talousasioissa etten minäkään ole tästä asiasta tekemässä menettelytapakysymystä että vaikkei siellä olisi atklla yhtäkään tietoa niin tehdään sitten käsitöitä

tässä olisi tällainen niin kuin sanoin poikkihallinnollinen ulottuvuus mihinkä mielestäni valtiovarainministeriön toimivalta ulottuisi hyvin ja että se hakisi tämmöisiä rahan käytön rationointihyötyjä

mutta herra puhemies pyydän anteeksi että vähän alan puhua täällä sydämen puolelta mutta lämpimästi hyvää joulua kuitenkin kaikille kuulijoille

tämä hallitus on tehnyt liikennepolitiikkaa muinkin perustein ja siinä mielessä ei ole osuttu ihan maaliin

on harrastettu aluepolitiikkaa liikenneministeriön määrärahoilla ja ne vähät määrärahat eivät ole silloin tehokkaimmalla parhaalla tavalla tuottaneet tulosta

tämän vuoksihan meidän lausumaehdotuksemme lähtee siitä että tämä pitää perin juurin selvittää ja hallituksen tulisi ottaa se tavoitteeksi ja lähtökohdaksi millä menettelytavalla niille ihmisille joilta on nyt voidaan sanoa lainvastaisesti peritty veroa perusteettomasti peritty veroa niin hallituksen tulisi ottaa sillä tavoitteeksi ja lähtökohdaksi millä menettelytavalla heille voidaan palauttaa liikaa maksettu vero mutta kai se pitää ensin selvittää

pentti puhui kauniisti siitä ja pohdiskeli sitä että kun valiokunta teettää jonkun tutkimuksen ja kun sieltä tulee joku tutkimustulos sillä lyödään hallitusta

mutta arvoisa kollega pentti siinä on sekin mahdollisuus että kun lähdetään tutkimaan jotain asiaa niin se tuottaa semmoisen tuloksen että hallitus saa siitä ikään kuin sädekehän päänsä päälle

meidän vaihtoehtobudjetissamme painopiste on työllisyyden ja kunnallisten peruspalvelujen määrän ja laadun turvaamisessa

tämä valtion osuus on siellä kovin vaatimaton ja jos me ajattelemme joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvua niin lipun hinta on ratkaiseva

eihän sitä tiedetä kun lähdetään selvittelemään asioita mitä sieltä löytyy onko se plussaa vai miinusta

pieni paikallinen näkökulma läntisen uudenmaan suuntaan

rouva puhemies

on vain joku asia joka on valiokunnan kannalta tärkeä jota halutaan selvittää

miten on mahdollista että hallitus edelleen pitää härkäpäisesti kiinni henkilöstömääränsä vähentämisohjelmasta ja perustelee sitä taloudellisin säästöin mutta samaan aikaan se on täysin välinpitämätön liikenneinvestointien taloudellisesta toteuttamistavasta esimerkiksi ouluseinäjoki rataosuuden osalta